pidän lievästi sanottuna tällaisia päätelmiä ja ulostuloja törkeinä

edelleen vaivaa tuo että erityisesti kokoomuksen puolelta tuodaan jatkuvasti esille sitä että valtionosuuksia on lapioitu niitä on roiskittu

kuluttajahinnat venäjällä on säännöstelty alhaisiksi joten sähköntuottajalle vienti on ainakin toistaiseksi ollut kotimaista kulutusta kannattavampi vaihtoehto

muun muassa routavauriot ovat lisääntyneet voimakkaasti ja sekin vaikuttaa sitten ju nien täsmälliseen kulkuun

tiedän että jo rahallisesti huomattavasti houkuttelevampi on junan käyttö ja myös tässä törmätään näin

edustajat aivan hyvin tietävät että olosuhteet ovat varsin erilaiset mitä tulee kuntavero ja yhteisöverokertymiin

kyllä olen kuullut aiemminkin nämä mutta meillä on kansalliset hoitosuunnitelmat ja ilveksen kohdalla ei mikään riitä kantoja ei vähennetä

ja kun edellä viittasin näihin korvausinvestointeihin ja niitten laiminlyönteihin niin toki tämä on myös työllisyyskysymys

eri alueilla yritysten toimintaedellytykset ovat erilaiset

keskustelu on lähtenyt työ yltä yksityiskohtaisia käsi

onko toivottavaa ja haluaako kokoomus juuri sitä kun erityisesti kokoomuksen puolelta näin todetaan että tänne etelä suomeen tulisi kaikkien siirtyä

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

vielä joukkoliikenneasioista pikkasen joukkoliikenteen ostoista

energiaomavaraisuutta on maassamme nostettava sillä tuontienergian saannissa on aina omat riskinsä

täällä mietinnössähän viitataan siihen että pitäisi entistä joustavammin tavallaan pystyä eri

näitä olla kuljetusmuoto ja kuljetusmuotoja käyttämään ja toki omallakin paikkakunnallani kaikkia keinoja on käytetty hyväksi

sähkönsaannin toimintavarmuus ja kilpailukykyinen hinta ovat elinehtoja suomessa toimivalle teollisuudelle ja sen laajennusinvestoinneille sekä paljon energiaa tarvitseville palveluille kuten kaupalle

yhteiskunnan kustantamia kuljetuksia kun ajatellaan niin niihin pitäisi saada joustavuutta ja mahdollisuus myös kuljetusten yhdistämiseen

metsäteollisuuden kuten myös esimerkiksi kemianteollisuuden menestys ja investointimahdollisuudet ovat sähkön vakaan saatavuuden ja ennustettavan hintatason varassa

tarvitsemme ydinvoimaa jotta onnistumme edellisissä

arvoisa puhemies

ydinvoimalaitosten rakentamiseen ei tarvita valtion toisin sanoen veronmaksajien rahaa

keskustan ja kokoomuksen kesken leivottiin kahta ydinvoimalaitoslupaa ja uusiutuvaa energiaa koskeva varsin kallis paketti

kumpikin puolue sai kohtuullisesti tahtonsa läpi

aivan lopuksi arvoisa puhemies energian säästämisen ja energiankäytön tehostamisen tärkeys on myös tässä yhteydessä aiheellista muistaa

arvoisa puhemies

täällä on erittäin monissa puheenvuoroissa viitattu siihen ja on todella valitettavaa että tässä asiassa ei päästy eteenpäin mutta toivottavasti päästään mahdollisimman nopeasti kuitenkin sitten uuden eduskunnan aikana

tämä laaja lakipaketti jota nyt käsitellään varmasti ainakin tavoite on se omalta osaltaan lisää liikenneturvallisuutta

mutta jos ajatellaan sitten myös toista puolta eli sitä että on tuo moponkuljettajaopetus ja kevyen nelipyörän ajokoe yleinen ajotuntien lisäys ja sitten myös opetuslupalaisten opetus autokoulussa niin toki nämä ovat sitten myös lisäämässä sen ajokortin hintaa ja tietenkin tätäkin on syytä seurata

varmasti jatkossa on tilanteita että joka paikkakunnilla ja seutukunnalla ei ole edes kortin suorittamiseen mahdollisuutta

nimittäin eivät autokoulut välttämättä lähde hankkimaan tällaista kevyttä nelipyörää koska liikutaan kuitenkin semmoisissa euromäärissä että se ei ole taloudellisesti järkevää

arvoisa puhemies

todella näitä tapauksia varmasti hyvinkin paljon on suomessa että vuokranantaja ottaa vuokralla sen saman hinnan mikä tuki siihen peltoon on liitetty ja tällä tavalla tosiaan toisaalta sitä houkutusta myyntiin ei ole

niinpä tietysti pitäisi sitten yhteistyötä jos ja kun mahdollista tehdä eri autokouluyrittäjien kanssa ja siitä on esimerkki muun muassa meidän omalta paikkakunnaltamme liittyen raskaan yhdistelmän ajo opetukseen

arvoisa puhemies

mutta toisaalta myös se on hyvin vahva tunnekysymys ja tosiaan nämä rahat sitten joka tapauksessa myöskään tässä myynnissä eivät mene sille aktiiviviljelijälle

valiokunta on muun muassa peräänkuuluttanut suurpetokantojen arvioinnin kehittämistä ja samalla myös sitä kuinka vahinkoja voidaan ehkäistä

päinvastoin hän joutuu maksamaan todella sen täyden hinnan ja jokainen me uskomme tiettyihin keinoihin mutta henkilökohtaisesti en usko että tällä saadaan näitä kauppoja merkittävästi vauhditettua ja sitä kautta tätä tavallaan yrittäjän omaa peltopinta alaa kasvatettua

toki toiminnassa on kehittämistä ja yhtenä mahdollisuutena ja keinona täällä on mainittu petoyhdyshenkilöverkoston henkilöiden matkakustannusten korvausten maksaminen jota myös puhuja on joissakin yhteyksissä ministerille viestittänyt

toki uskon siihen että jos se on oma pelto niin ehkä tämmöiseen kehittämiseen panostetaan enemmän ja tämä toiminta sitten on jos mahdollista vielä pitkäjänteisempää ja sitä kautta tuotto ja tulos on suurempi

arvoisa puhemies

lasku halutaan heillä maksattaa

onko tällä suunnalla tarkoitus edetä edes kokeiluluonteisesti riistanhoitopiirien ohjauksessa vai onko arvoisa ministeri teillä ministeriössä muita jo päätettyjä keinoja näitten asianomaisten asioitten eteenpäinviemiseksi

poliittista järjestelmää tietysti rapauttavat myös osaltaan nämä jatkuvat levottomuudet ja kuitenkin tämä aika on suhteellisen lyhyt jossa jo näitä näyttöjä pitäisi tulla

toki sitten siihen mikä on kreikan tulevaisuus vaikuttaa myös merkittävästi se haluavatko kreikkalaiset sitoutua todella aidosti tähän sopeuttamisohjelmaan

me olemme peräänkuuluttaneet tosiaan pankkien vastuuta myös mutta hallituspuolueilta ei vastakaikua tälle ole ja se ihmetyttää suuresti

arvoisa puhemies

julkista rakentamista hallitus pyrkii tässä talousarvion täydentämispaperissa elvyttämään muun muassa lisäämällä valtuutta yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin

varmasti tämä kohdennus on oikea siitä olemme samaa mieltä

kuitenkin kun on kyse valtuutuksesta niin tässä herää kysymys kunnan oman rahoituksen turvaamisesta

me tiedämme että kunnat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa ja hyvin moni kunta todella taloudellisissa vaikeuksissa

toki sitten jos ja kun kohdalle mahdollisesti joku siivu tästä tämmöisestä rahasummasta tulisi niin tätä rakennushanketta vaikeuttaa varmasti merkittävästi saako sitä rahaa ja miten kallista tämä raha on

toki tämänkin rahasumman olisi toivonut sillä tavalla että tässä ei tätä viivettä tulisi

jos yleissivistävää opetusta ajattelee niin sen järjestämisen puolella on tällainen epäkohta että tämän vuoden alusta valtionosuusjärjestelmää rukattiin ja siinähän hyvin monilla kunnilla jotka ovat muutenkin vaikeuksissa sivistyspuolen valtionosuudet merkittävästi laskivat

matkakulujen omavastuuta esitetään nostettavaksi ja nyt hyvin monella puolella suomea nämä etäisyydet ovat pitkät veroja on nostettu ja sitä kautta jo matkakulut nousseet

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä ed

kaksi edellistä puhujaa jo aika lailla niin sanotusti tyhjensivät pajatson mutta ihan pariin kolmeen asiaan tässä lyhyessä puheenvuorossa kiinnitän huomiota

parhaillaanhan maakunnissa lasketaan näitä kokonaiskustannuksia tai tehdään kustannusarvioita ja asetetaan myös kuntia järjestykseen tämän mahdollisen lisätuen osalta

ja aivan lopuksi näistä liikennehankkeista kun niihinkin on viitattu totean että toivottavasti näihin pieniin liikennehankkeisiin kohdennetaan rahaa koska seutukuntien elinkeinoelämän kannalta on erittäin tärkeää näitten alueitten saavutettavuus ja näissä liikennehankkeissa olisi tosiaan paljon vielä tehtävää

niin kuin täällä todettiin että se on siirtymässä kunnista elyille niin toki hyvin monessa kunnassa varmasti on kyse tähän suunnitteluun liittyvistä voimavaroista mutta niin kuin ed

olen henkilökohtaisesti iloinen siitä että oma kotikuntani kotikaupunkini ja naapurikaupunkini pääsivät tämmöiseen pilottihankkeeseen ja runkoverkkoa vedetään lieksan ja nurmeksen välillä eli työ on lähtenyt käyntiin

mutta ehkä siinä mielessä on perusteita siirtää se elyille kun ajatellaan näitä ennen kaikkea matkailun tarpeita varten perustettuja pitkiä reittejä

mutta yleensäkin haluan tässä todeta että tällä asialla näitten verkkojen vetämisellä on enemmän kuin kiire ja tosiasiassa tarve maaseudulla on jopa suurempi kuin kaupungeissa

en tarkoita tässä yksin maatalousyrittäjiä vaan yleensäkin elinkeinoelämää

nämä moottorikelkat ovat erittäin paljon yleistyneet ja ne ovat todella tulleet jäädäkseen

toki tämän lain osittaisuudistuksen tavoite on se että entistä enemmän liikenne siirtyisi näille virallisille reiteille

asioitten hoitaminen etäisyyksien vuoksi ja monesta muustakin syystä on siellä huomattavasti vaikeampaa kuin näissä taajamissa ja siellä elinkeinoelämälle on tavallaan muutenkin tämmöisiä lisähaasteita

vielä arvoisa puhemies lopuksi näistä euromääristä joita on varattu tulevalle ja seuraaville vuosille

kun myös ajatellaan maanomistajia niin taimikot varmasti kärsivät tämmöisestä holtittomasta ajosta ja valvontaan ei valitettavasti ole riittävästi resursseja

arvoisa puhemies

peräänkuulutan tätä etupainotteisuutta

todella mahdollisimman nopeasti näitä pitäisi vetää ennen kuin on sitten todella liian myöhäistä ja menetetään myös yrityksiä maaseudulla

aivan lopuksi ed

juurikkalan puheenvuoroon liittyen juuri niin että jos ja kun maanomistajan tahdon vastaisesti tämä alue luovutetaan pitämään sen että kalle nokialle hän ei niin tämän haltijalle aiheutuu huomattavaa haittaa määrittely käytännössä varmasti on hyvin horjuvaa

toisaalta myös tavan kansalaisten asioitten hoitamisessa nämä nopeat verkot ovat entistä tärkeämpiä

lainsäätäjä ei varmaan edellisen kerran näitä metsästyslain rangaistussäädöksiä säätäessään ole voinut ennakoida että myös metsästyksestä voisi kehittyä ammattimaista ja laajamittaista lainvastaista toimintaa

tähän lakiesitykseen

arvoisa puhemies

eli tässä tapauksessa tämä koskee omaishoitajien ja perhepäivähoitajien tuloverotusta ja ensimmäinen allekirjoittaja on ed

mutta on toki hyvä että tämä nyt vihdoin ja viimein tulee tänne lakiin rangaistukset kovenevat koska varmasti valitettavasti joitakin sellaisia tapauksia tulee esille

kallis

tässä talossahan on puhuttu omaishoitajien asemasta ja heidän työnsä helpottamisesta ja paremmasta huomioimisesta hyvinkin paljon

täällähän sitten vilahtelevat muun muassa nämä suurpedot kun niihin kohdistuu laitonta toimintaa

on turha perustella omaishoitajien työn arvokkuutta inhimilliseltä kannalta ja myös taloudelliselta kannalta jos ajatellaan miten yhteiskunnalle muuta kautta menot kasvaisivat

bjarne kallis mikä koskee perhepäivähoitajia niin heillä ainakin aiemmin oli en ole nyt viime vuosina tarkistanut tällainen sanoisiko työtulovähennys tai muu liittyen siihen kun huonekalut kuluvat ja ruokaa näille lapsille ostetaan

pulliainen oli aina tiia on varmaa

ainakin ja varmaan meidän valiokuntamme maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja ja ministeri anttila läsnä samoin kuin ministeriön virkamiehiä kun keskusteltiin vahingonkorvauksista jos laittomasti tappaa suurpetoja

arvoisa puhemies

toivottavasti hän kuuntelee tuolla huoneessaan

heille on jonkinlainen muutaman sadan euron vähennys mutta omaishoitajien kohdallahan ei ollenkaan tätä vähennystä ole

kun tässä listassahan on kaiken kaikkiaan muittenkin eläinten kohdalta euromääriä erittäin suuriksi nostettu niin huoli puhujalla on siitä ovatko sitten tulkinnat koko maassa jatkossa samanlaiset koska tiettyjen suurpetojen arvot euromäärät ovat erittäin korkeat ja onko kyse tahallisesta teosta vai eikö ole

edellisellä vaalikaudella silloisella ministeri rajamäellä oli suunnitelma kihlakuntajaoksi mutta kun vaalikausi vaihtui niin ministeri holmlund muutti sitä ratkaisevasti

mutta en tässä lähde missään mielessä teilaamaan sitä mikä koskee perhepäivähoitajia mutta kuitenkin haluan tässä tähdentää että sillä puolella kuitenkin jotakin saa niistä kuluista vähentää ja sitä kautta helpotusta

poliiseilla menee runsaasti toiminta aikaa asiakkaitten kuljetukseen jopa satoja kilometrejä

on luonnollista että kun esimerkiksi huonekalut kuluvat ja näitä menoja on monella tavalla niin ne jollakin tavalla huomioidaan

voi olla että poliisipartion kokoaminen tarkoittaa sitä että toisella paikkakunnalla odotetaan toista partion miestä muutama tunti esimerkiksi omassa maakunnassani ja sitten vasta päästään eteenpäin

itse siinäkin tilaisuudessa ja muulloinkin olen tuonut esille sen kun itse olen innokas metsästäjä että jos minun koirani on siellä etsimässä tai ajamassa jänistä ja näen suden niin silloin minä ammun sen suden tai pyrin ampumaan juuri sen takia koska se koira on aidosti vaarassa eli puolustan sitä koiraa silloin

mutta niin kuin sanottu niin erityisen kiireellisenä pidän omaishoitajien aseman parantamista ja huomioimista myös sitten verotuksessa

eli poliisien työ menee toisarvoiseen ja aika menee siihen

siinä palaverissa todettiin että tämä ei siis ole rikos ja silloin siinä ei toimita väärin mutta toivottavasti nämä tulkinnat ovat jatkossakin samanlaiset eikä metsästäjä joudu asiattomasti rangaistuksen kohteeksi

arvoisa puhemies

vielä kristillisdemokraattien tekemistä aloitteista puutun tähän ruuan arvonlisäveron alentamiseen jonka puolesta itsekin äänestin täällä salissa

kustannuslaskennasta on ollut varsin erilaisia käsityksiä tämän valvovan viranomaisen eli viestintäviraston ja itellan välillä

mielestäni tämä menettely jonka nyt hallituspuolueet ovat sopineet että tosiaan nyt alennettiin tämän kuukauden alusta ruuan arvonlisäveroa ja sitten sitä prosenttiyksiköllä nostetaan ensi vuoden puolessa välissä tosiaan lisää kustannuksia

kuitenkinhan tämän kustannuslaskennan pitäisi perustua yleisesti hyväksyttyihin liiketaloudellisiin periaatteisiin ja kun tätä hinnoittelua mietitään niin pitäisi ottaa pitempiä jaksoja joilta tämä laskenta tehdään

tietyllä tavalla hämäykseltä tuntuu

kun ajatellaan tosiaan minkälainen työ tässä kaiken kaikkiaan on niin pidän sitä todella ei toivottuna

tässä tapauksessa tosiaan tämä tietty rahamäärä joka valtiolle tällä välillä olisi säästynyt ja joka toisaalta muualta niitä kustannuksia olisi vähennetty olisi voitu kohdistaa johonkin sellaisten henkilöitten toimeentulon ja elämisen parantamiseksi joilla tosiaan näitä vaikeuksia ja puutteita on

eli tavallaan on erilaiset laskentaperiaatteet tai ei sitten luoteta yleispalveluvelvoitteen toimijaan sen yrityksen laskentaan

mutta kyllä kansalaiset varmasti tiedostavat tämän että tässä ainakin minä uskon tietyllä tavalla luultiin että kansalaiset eivät ymmärrä että tämä alennus on lyhytaikainen ja sitä kautta sillä tosiasiallisesti vaivaan nähden ei ole sellaista merkitystä

kaiken kaikkiaan tähdennän vielä että tämän ruuan arvonlisäveron alennuksen kannalla olen edelleenkin ja olen ollut ja toivottavasti sitten se hinnoissa todella näkyy kunnolla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

me varmasti kaikki olemme samaa mieltä että niin ympäristönsuojelullisesti kuin taloudellisestikin olisi perusteltua että mahdollisimman suuri osa näistä kotitalouksista olisi yhteisviemäröinnin piirissä

kysyn arvoisalta ministeriltä oletteko valmis lisäbudjetin yhteydessä vielä ensi vuoden tulevan vuoden puolella lisäämään näitä rahoja

vaikka tämä kuuluukin käsittääkseni toiselle ministeriölle ainakin osin kysyn mikä on teidän mielipiteenne koska varsin kohtuuttomat kustannukset ovat lankeamassa monelle

jo kreikan kriisin kohdalla kuten sdpn eduskuntaryhmä esitti olisi pitänyt tehdä tiukat ehdot ja säännöt vaatia niitä joita nyt myös sovellettaisiin jos tähän olisi suostuttu

kun myös tällä kertaa kiireessä ja kriisitunnelmissa kyhättiin apupaketti ilman konkreettisia vaatimuksia jatkossakin meneteltäneen valitettavasti samalla tavalla

tämä ei ole hyväksyttävää